emme me ole siellä sen tähden että me olemme solidaarisia kreikkalaisia tai muita kohtaan tai että me tekisimme joitain mainetekoja talouspolitiikassa

me olemme suojelemassa suomea ja suomalaista työläistä ja yrittäjää koska jos tämä järjestelmä kaatuisi jos nämä palomuurit eivät pidä ja esimerkiksi etelä euroopan valtiot ajautuisivat maksukyvyttömiksi ja konkurssiin niin me tiedämme että se tilanne vaikuttaa nimenomaan suomen kaltaiseen vientivetoiseen kansantalouteen äärettömän voimakkaasti

nyt toteutuu myös sosialidemokraattien pitkäaikainen tavoite kun työmarkkinatuen tarveharkinta puolison tulojen osalta poistetaan

mutta mielestäni tämä sieti tulla myöskin mainituksi koska te toitte vain omalta osaltanne tietyn osan asioista julkisuuteen

tämän vuoksi kannatan sitä että tässä kuitenkin pidettäisiin semmoinen jämäkkä valvova ote

ne jotka sen luvan todella haluavat ja joitten toiminta kestää läpivalaisun kyllä varmaan sitten sen lupaprosessinkin haluavat hoitaa asianmukaisella tavalla

tavoitteemme mukaisesti myös perusturvaetuuksiin tehdään aikaistettu ylimääräinen indeksikorotus

näiden toimenpiteiden yhteistuloksena talousarvioesitys tasaa pitkästä aikaa tuloeroja ei vielä mielestämme riittävästi mutta suunta on oikea

meillä on tämä kokemus viimeksi ei ollut

lailla turvataan iäkkäälle henkilölle hänen tarpeidensa mukaiset palvelut

vaikeassa taloustilanteessa sekä valtion että kuntien on kyettävä huolehtimaan ihmisten tarvitsemista peruspalveluista

valitettavasti kunnat joutuvat kuitenkin samanaikaisesti olemaan mukana julkisen talouden tasapainottamistalkoissa

uskomme että mahdolliset ja tulevat kuntauudistuskuviot tukevat kuntien mahdollisuuksia selviytyä haasteistaan nykyistä paremmin

arvoisa puhemies

olen hänen kanssaan samaa mieltä ja lausun eräällä tavalla kiitollisuuteni siitä että meidän hallituksemme ei ole muslimihallitus koska moinen pilkka saattaisi pahimmoillaan lisätä suorastaan

asioita voidaan hoitaa niin että vaalipiirejä yhdistetään

euroopan taloudellinen tilanne sekä eräiden euromaiden velkaongelmat varjostavat koko maailmantaloutta

en poissulje sitäkään että myös joku iso tai joitakin isoja vaalipiirejä jossain vaiheessa jaetaan pienempiin yksiköihin jos ja kun se vaikuttaa demokratian toimivuuteen

velkakriisin pitkittyminen ja laajeneminen on kasvattanut myös suomen vastuita

hallitus on kuitenkin kyennyt onnistuneesti rajaamaan suomen ja veronmaksajien riskiä toisin kuin edellinen hallitus jonka rahapussi oli ehdoitta auki

puhemies

keskeiset vientimaamme ovat vaikeuksissa

on tärkeätä että budjettiesityksellä vahvistetaan yritysten kansainvälistä kilpailukykyä muun muassa seuraavin toimin

keskusta ei halunnut vallassa ollessaan reagoida ja nyt täällä salissa tässä keskustelussa keskusta menee hädissään valtiovarainministeriön vero osaston virkamiesten selän taakse

määräaikaisilla veroratkaisuilla tuetaan tutkimus ja kehitystoimintaa määräaikaisella investointien poisto oikeuden kaksinkertaistamisella tuetaan investointeja viennin rahoitusta vahvistetaan

tässä mielessä siinä on sellaisia kynnyksiä että nykyinen järjestelmä on huomattavasti demokraattisempi minun mielestäni

onhan tämä ihan pöyristyttävä puolustustaktiikka sille ettei se ole aikanaan vallan kahvassa ollessaan halunnut tehdä tälle asialle ei hyvää esitystä ei huonoa esitystä ei mitenkään reagoida

tämän hallituksen toimesta on aiemmin päätetty alentaa yritysten maksamaa yhteisöveroa ja paljon energiaa käyttävän teollisuuden energiaveroja on kevennetty

silloin kun poliittinen valta ja virkavalta ovat vastakkain ja niitä voimia on mittailtu niin hyvät kollegat mehän tiedämme kumpi siinä painissa voittaa

onnellisempaa olisi kun hallitus ottaisi tästä kopin ja toisi sen tänne hallituksen esityksenä niin sitä me sitten yhtenä miehenä ja naisena voisimme tukea ja kannattaa mutta pitkäkin matka alkaa ensimmäisellä askeleella ja tämä on se ensimmäinen askel

tämä käsittämätön kansallisen edunvalvonnan epäonnistuminen lisää valitettavasti suomalaisten vientiyritysten kuljetuskustannuksia ja heikentää vientimme kilpailukykyä

siinä on tehty armoton virhe ja se pitäisi korjata ja olen iloinen siitä hallitusohjelman kirjauksesta että hallituksen on tarkoitus tämä epäkohta poistaa

määrätietoisten kasvu ja työllisyyspanosten lisäksi nyt jatketaan kevään kehyspäätösten mukaisia valtiontalouden sopeutustoimia

minäkin olen huolestunut talouden näkymistä ennen kaikkea sisämarkkinoitten jäähtymisestä

tärkeintä näissäkin olosuhteissa on turvata hyvinvointivaltiomme palvelut ja niiden rahoituspohja siten että säilytämme edelleen kolmen an eli parhaan mahdollisen luottoluokituksen

siinä pitäisi joskus mennä ihan tavallisten ihmisten ja siinä voi tulla sitten kaikenlaista ikävää ja kysytään jälkeenpäin kuka maksaa eli tällainen uhrin avuksi meneminen

itse kullakin varmaan on niitä

ehkä liian paljon tuijotetaan tähän tunnuslukuun

tunnustan olleeni arkajalka kun eräs vanhempi naishenkilö sai ilmeisesti sydänkohtauksen linja autossa ja häntä olisi pitänyt elvyttää siinä kuraisella linja auton lattialla

entäs jos bkt ei nousekaan tai velkaantuminen kasvaa nopeammin kuin bkt jolloin tämä suhde muuttuu

ensinnäkin kiitän edustaja pekkarista kauniista palautesanoista ja yhdyn myös hänen mielipiteeseensä siinä että veropolitiikka on äärettömän tehokas tuloerojen tasaaja

tätä taustaa vasten kun monet tunnusluvut indikoivat vaikeita aikoja minäkin yhdyn kyllä niihin ajattelijoihin ja puhujiin jotka toivoisivat hallitukselta vielä entistäkin voimakkaampia kasvupanoksia

ja kannattaa tietenkin olla valistunut äänestäjä jotta näemme hyvää ja vastuullista talouspolitiikkaa

ajattelin että jos hänet siihen selätän ja lähden sydänhierontaa tai muuta elvytystä antamaan niin omaiset voivat vaatia minulta minkkiturkin korvausta

herra puhemies

meille tulee tämän syksyn aikana varmaan monta tilaisuutta puhua veroista nyt puhutaan ministereiden palkoista

nämä tähänastiset naulat eivät ehkä vedä sittenkään riittävästi

sen verran vaan totean että näitä parjattuja tasaveroja nyt tulee siinä budjettikirjassa olemaan esimerkiksi tupakkaan alkoholiin ja makeisiin liittyvä verojen korotus

mutta jotakin tämän taloustilanteen nopeasta muutosrytmistä

ne ovat tasaveroja mutta ne ovat tietyllä tavalla haittaveroja eivätkä koske ihan tällaisia perustarpeita ja jopa sitten nautin

ajatelkaa tämän tilanteen nurjuutta missä nyt ollaan että henkilö voi saada hengenpelastusmitalin mutta ei voi saada siitä aiheutuneita kustannuksia

voi voi

vähän henkilöstä riippuen voi jopa välttää niitten käyttöä tai lopettaa tyystin

no sitten hyvätuloisille on todella tulossa esimerkiksi inflaatiotarkistukset ja euromääräisesti korkeissa palkoissa ne ovat silmiinpistävän korkeita

verot syövät aina tavalla tai toisella työllisyyttä ja yrittämisen edellytyksiä mutta nyt hallitus on valinnut viisaasti että se korottaa vähiten työllisyyttä rajoittavia ja estäviä veroja

tästä takanani olevasta ministeriaitiosta meidän johtavat ministerimme yhtä lailla pääministeri kuin valtiovarainministerikin ovat omilla puheenvuoroillaan todistaneet että he eivät ole lukeneet riviäkään meidän vaihtoehtobudjetistamme he ovat puhuneet niin paljon läpiä päähänsä ja ohi asian ja tässä mielessä on ilo havaita että joku muukin lukee niitä eikä vain meidän oman ryhmämme jäsenet

niitten ostovoima on toistaiseksi korjattu

tähän perusvähennyskeskusteluun vielä sen verran että edellinen hallitus teki todella hyvän päätöksen korottamalla perusvähennystä

se on oikea kohde lisätä ihmisten ostovoimaa

henkilökohtaisesti en ole päässyt sairauslomastani johtuen allekirjoittamaan näitä erinomaisia ed

meille maksetaan palkkiota ja joissakin tilanteissa se näyttäytyy vaikkapa niin että meihin ei voi soveltaa esimerkiksi työsuojelulainsäädäntöä kun me olemme luottamushenkilöitä

filatovin aloitteita mutta yhdyn toki niihin kaikkiin mitä tässä on mainittu